yksi ratkaisu voisi olla maan

tänään aikaisemmin opetusministeri grahn laasonen perusteli näitä koulutukseen kohdistuvia rajuja leikkauksia muun muassa sillä että samaan aikaan kuitenkin panostetaan sitten yksittäisiin kohtiin tuodaan ikään kuin tällaisia pieniä kasvun siemeniä sinne lisäksi

että joku vaikka mikä punavihreillekin kelpaa kansainvälisen taakanjaon vero tuoteverosta maksettaisiin kaikki turvapaikkakäsittelykotoutuminen selkeää ja läpinäkyvää siihenhän kaikessa hallinnossa pyritään ja teosta ja heinone

koen että tämä on kyllä aika epäuskottavaa tilanteessa jossa koko tämä perusta leikataan pois eli myös nämä uuden kehittämisen ja kasvun eväät

tänä vuonna siellä on toki kärkihankkeet siellä on takuueläkkeen korotus ja hyviä asioita tosiasia on se että sosiaaliturvan toimeentulo etuuksien tarve kasvaa kun työttömyys kasvaa siksi olennaista on sekin saadaan suomeen työtä ja yritetä tehdä rakenteellisia uudistuksia saamme vähemmällä enemmän olemme erittäin pahoillamme joskin kaikkein heikommassa asemassa olevien joudutaan ei se paljon särestöviin kohdistuva säästöä mutta teemme kaikkemme ettemme mene kohtuuttomuuksia pidän ole kauhean uskottavaa vaan meidän pitäisi tässä tilanteessa niin pitää tästä perusrahoituksesta kiinni kuin sitten toki myös lisätä niitä uudistumisen eväitä

arvoisa rouva puhemies

suomen talouden tilanne on

l taantuman jälkeenkin kasvu näyttää jäävän

ensi vuonna euroalueella see kasvun odotetaan leviävän myös yritysten investointeihin ja kasvu voisi olla jotain noin yhden pilkku kahdeksan prosentin luokkaa

meidän bruttokansantuote junnaa kuitenkin lähes nollakasvussa vaikka tässä hallituksen esityksessä arvioidaan että hienoista kasvua voisi ensi vuonna ole luvassa

ja tosiasia on sekin että taloutta nyt tervehdyttävät toimet näkyvät ja

mikki mutta kaikista tärkeintä on nyt kuitenkin saattaa niitä vaikeita ja kipeitäkin päätöksiä menee maaliin ja saada talous lopulta tasapainoon ja myös kasvuun on aika oleellista tässä keskustelussa on se

käy niinkuin eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen

tänään suomea ajatellen ja coupen toimien kestolla saattaa olla merkittävä vaikutus valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen että suomen talouskehitys jää yhä kauemmaksi euroalueen kasvusta on vältettävä tilanne jossa muun euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua

paino

ne euroopassa talous alkaa muualla vietyään reippaammin ja ja

janne muusta ja hiusta perään ja ja olen varma siitä että eurooppa ei jää meitä odottamaan esimerkiksi talouspolitiikan isoissa linjauksissa ja niillä voi olla ja erittäin iso merkitys

veneeseen sen leikkaus vie työ pitää olla rohkeutta myös jossain vaiheessa tehdä myös tämänsuuntaisia liikkeitä mutta kun myös tarpeen se että samaan aikaan etsitään uusia säästöjä niin että kokonaisuus pysyy ja ja tavoite pysyy pysyy enää kiinniotettavissa se on erittäin

arvoisa puhemies maahanmuutosta on tänään puhuttu jäi varsin paljon ja tässä täydennyksessä osoitetaan maahanmuuton aiheutuviin kustannuksiin merkittävän

ja pitää myös rehellisesti todeta se että tämän pakolaisvirran mukana myös suomeen on tullut käy terroristeja ja nyt ensimmäiset sotarikosepäilytkinai näiden osalta kun tutkinnassa ja nämä ovat vakavia viestejä ja sen takia meidän pitää pitää huolta myös sisäisestä turvallisuudesta tänään myös poliisiylijohtaja vahvisti että useilla paikkakunnilla turvapaikanhakijoiden harjoittama seksuaalinen häirintä on lisääntynyt ja tämä ovat vakavia viestejä ymmärrän että ne huolestuttavat monia suomalaisia että

kun euroopan ulkoraja ei pidä niin on pohdittava myös sisään rajojen tarkastuksien väliaikaista käyttöön ottoa

pidän myös myönteisenä sitä että poliisin harmaan talouden torjunnan menoihin ehdotetaan suunnattavaksi lisärahaa kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa josta kolme pilkku kaksi miljoonaa euroa ehdotetaan myönnettäväksi lisäyksenä talousarvioesitykseen

ja samaan aikaan meidän pitää huolehtia siitä että poliisien määrä ei lähde tällaisessa nopeasti muuttuneessa turvallisuustilanteessa sisäisen turvallisuuden tilanteessa laskemaan vaan mieluumminkin lähdemme samalle linjalle mitä muut pohjoismaat ovat jo pidempään noudattaneetsi vaatii koulutusta ja valmentaa myös ministeri petteri orpolle kiitosta siitä että hän tällaisessa tilanteessa perui esimerkiksi

tätä haluaisin ja oikeiston tuota turvapaikanhakijakeskustelua siltä osin että lihavuus tällainen nosto määrärahoista ja tämäntyyppistä asiasta muutenkin uudesta enemmän keskustellaan nyt talousasioissa nimenomaan tästä rahasta ei niinkään juuri niteistä käytetään ja haluaisin kyllä nostaa esille nimenomana uudet toimintatavat mitä ne pitää kyllä joka sektorilla tehdä samaa rahaa tautista pienen varaa jatkossa käytetään eri tavalla

ja puhe ei saa mainita

varma olette monet kuulleet hyvänä esimerkkinätaan kauhava kauhavan toiminnan siellä niin omana turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja nimenomaan juuri se etta ei säilötä ihmisiä näihin vastaanottokeskuksiin vaan vaan annetaan heillemaan heti osallistua siellä ylläpitämään sitä omaa lasta keskustoimintaa siellä on ravintolatoiminta on koulut perustettu alaja yläkoulut on olemassa siellä on ammattiopettajat jo käytössä ja ja

mitä toivoisin siinä huomattavan niin keskeistä on erinomaisen hyvä johtaminen ja sitä toivoisin kyllä tää määrätietoisesti että se joka sektorilla missä nyt missä nyt vaikutelman siitä että rahat vähissä jatkossa vielä vähemmän raha käy

mitä me voisimme uudistua yhdessä ja uusia toimintakautta käyttäjät tässä kotoutumisen ekan keikumme varmasti me kaikki huolissamme siitä minkälaiset kulut

turvapaikanhakijoista tai

sitten siellä saa myös turvapaikanhakija semmosia joka voi olla jatkossa rakentamassa meidän yhteiskunta ovat yrittäjinä ovat opettajina ovat taatusti lääkäreinäkin jatkossa kemi sadas tehokkaammin suomessa myös hyödynnettyä sen panos mitä he voi suomelle antaa mutta on tietenkin ne sitten huolehdittava siitä että kansalaiset on aidosti ja ja aiheesta huolissaan siitä mitä tarkoittitua kun on tää keskustelumme osoittaa että minkälaista väkeä tulee maahan niin se on sijalla ja warelius resursseja kuten ei rakenneta katsota ketkä ihmiset siellä johtaa johtaa tätä järjestelmä tulee romaani aloitetaan nopeasti se kotoutuminen kun emme tiedä kuka neloselle ja

arvoisa puhemies maidossa ostin viime vuosien laajoista irtisanomisista pitkälti johtuvaanja pääosin korkeakoulutettujen työttömyyden

talousarvion täydennys esityksessä mielestäni aivan oikealla tavalla lisäämällä kymmenen miljoonaa euroa tekesin avustusvaltuuteen tutkimus kehitys ja innovaatio ja innovaatiotehtäviin

tällähän helpotetaan irtisanottavien irtisanottavien työntekijöiden korkean koulutuksen ja osa

tää kuten yleisesti tiedetään vanhenee jii se ettei alalla osaaminen erittäin nopeasti mutta näillä määrärahoilla palkattavien osalta se ei nyt onneksi pääse vaan

no joka tapauksessa suuressa kuvassa tämä peruutuspäätös on täysin oikea erityisesti siltä kannalta katsottuna että eläkeläisten on äärimmäisen vaikea kasvattaa itse tulojaaniä gidekin hallitusta vilpittömästi siitä että se on vetänyt tämän esityksen

kotiin lähteekö tämä alkuperäinen esitys olisi saanut jäädä kokonaan tekemättä se

edustaja heinäluoma kop arvoisa puhemies

tatu sanoi tuli tavalla pettynyt tuohon tutustua

hänen ei ottanut kantaa tähän eläkeläisten verotusasiaan ja joku taso puhuttu siitä että virallisia päätöksiä oikaistaan niin pidän kiistatta virheellisenä sitä että

eläkeläistä silta verotuksessa eri asemaan kumittaa palkkansa sujuvasta kaasuvasteoikeudentuntoa enkä kuulu kenenkään palkansaajien työsulun pelastavaa kyllä kaikki

savusta tuloista maksetaan samalla tavalla varsinkin kun kiertotahtinen keski uusimu eläkeläisille aika iso asia myös toimeentulon kannalta toivon että tämä päätös jolla oikaistaisiin mutta kiirehän tässä

nyt raju postista voi vaikuttaa se että jo itävaltaan ja tuntuu kyllä valtiosääntövirhe tähän tietysti mäkelän puheenvuoroon diivalta ole hallituksen valta on

nyt jokainen hallituksen täälläkin puheenalulinjaus vaatii tämän talon hyväksynnän ja siihen vaikuttaa täällä jokainen kansanedustaja olisi työ oppositiosta tai hallituksesta helsingistä tai kaakkois suomesta ovat pistäneet samalla oikeuksilla täällä äänestetään ja otetaan kantaa myös

lopuksi sen että tilataan pyritään hämmentävä tilanne että nyt ei vieläkään tiedetä mikä tää on täällä kelasin asumistuen peruutuspäätös onko se tehty vai onko niin että kun yksilön

jo pantu toinen vähän pienempi sinesissä juojan tietoon ettei pelkää pahaa teet nyt on tehty niin et koko totuutta ei ole eduskunnalle

pontosoontuminen osui tuttuus ja sitä on vaikea tietää oikealla paikalla ei ministeri stubb joka varmasti karsia valtion rahasta tämä tieto ei myöskään tästä asiasta vastaava osuus yli

papin puhemies ensin täytyy

kansalaiset ovat myös meille päin viestineet siitä että tästä linjasta jota perussuomalaiset nyt hallituksessa ovat

ja että han se ongelma jota moni

etu on jymähtänyt täysin väärin sen mitä siellä kaupan kulmalla on kerrottu teidän toimestannenyttä ja todellisuus on jotain aivan muuta ja

olemme sitten hän toteaisi vielä päästään keskustelusta jota tämä on käyty että heitä todellakin näyttää siltä että on hyvä hallitus peruuttaa näitä epäoikeudenmukaisia päätöksiä muun muassa eläkkeensaajia asumistuen ja harmaan talouden

mutta kyllä arvioni oli valiokunnassa se että ja tämä aiheuttaa harmaita hiuksia myöskään kappale ole

dna vaiheessa prosessia mitä oikeasti aiotaan tehdä eikä sitten myöhäsyksyllä ruveta tuomaan tänne aivan uutta tavaraa jossa eduskuntakin on myös menettelytapojen osalta hyvin

jaa ja

dole siis tietoa puhemies siitä että mikä on tämän kevään tehty päätös hallituksen esityksestä

alle edellytyksiä olla kannattamassa tämän asian ei valiokuntaan lähettämistä jollemme saada täällä selvitystä ministereitä paikallani ei saada sen vuoksi puhemies esitän että tämä asia jää pöydälle torstaina

no niin kun edustaja huovinen on pyytänyt asian pöydällepanoa ja asia työjärjestykseen viiskytä seitsemän muka

onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdastan

ellei me jatkamme kuitenkin lähetä keskustelua mutta pöydällä hän tämä

eikö

ei peter

erik

a allakka edustaja heinonen sanoi

jarva puhemies jää mitä nuo jätättämään pöydälle

mikään kannattanut edustaja huovisen esitystä mitä tulee ajankohtaan nimenomaan ammattilaisia kysymyksiä että näitä pitäisi käsitellä päivänvalossassa ministeri on paikalla olleen

edustaja

movies

kannatan edustaja ei

yö taikka selvitimme seurata suomen messut jossa

arvoisat edustajat koskaan tehty kaksi kannatettua ehdotusta

istunto jatkua

edelleen edustaja heinonen edustajuhantalon kannattamananeet eikä kehdata että asia pannaan pöydälle huomiseen keskiviikon

selonteko

ja ehdotuksista on

ja seuraavan äänestys

äänestys esitys

dilin lähistön minimin riveistä

kesän em

no niin

lumi ja äänestyksessä on annettu yhdeksän ja hän te neljätoista ei jää mitään en jää nolla poissa sataseitsemänkymmentä

eduskunta on hyväksynyt edustaja huovisenehdotuksen ja asiat pannaan siis pöydälle torstai

tämän asiakohdan käsittely siis keskeytetään ja vei siirrämme takaisin ylös ja anteeksisaa nyt pantu keväällä tämä asia on pantu pöydälle ja siirrämme kohtaan neljä tai naisiin ja siellä

hallituksen politiikasta on kyllä käynyt selväksi ettei hallitus juuri arvosta sitä työtä mitä palkansaajat ja palkansaajaliike tekevät mutta silti tämä heitto oli kyllä monessa suhteessa pohjanoteeraus

asi puhujalistalla on edustaja mariin olkaa hyvä tästä selvitään ja

enimmäisasumismenojen jäädytys yleiseen asumistukeen ja eläkeläisten asumistukeen on tosiasiallisesti leikkaus kuten ministeri anteeksi edustaja viitanen täällä totesi

arvoisa ja at

pyöräkertaan tänään täällä kuulee suomen keskeiset ongelmat taloudessa ovat ettei taloutemme kasva ja työllisyytemme on liian heikolla tasolla

ministeri rehula perusteli aiemmin tänään leikkausta sillä että indeksijäädytys ei ole keneltäkään pois mutta tosiasiallisesti jäädytys heikentää asumistuen saajien toimeentuloa koska vuokrat ja muut asumiskustannukset kuitenkin nousevat joka vuosi

taloutemme ehdottomasti suurin ongelma on siis se ettei talouskasvua ole mutta vähintäänkin yhtä suuri ongelma on poliittinen haluttomuus tai ymmärtämättömyys luoda kasvua ja työllisyyttä

hallituksen talouspoliittinen linja on selvästi kiristävä ja leikkaava vaikka nyt tarvittaisiin politiikkaa joka saa taloutemme jälleen kasvu uralle politiikkaa joka synnyttää lisää työpaikkoja tavallisille ihmisille

kyllä tämä minun mielestäni kuulostaa eläkeläisten näkökulmasta aivan selkeältä heikennykseltä nykytasoon nähden

esimerkiksi imf varoittaa suomea juuri julkaisemassaan raportissa etupainotteisten ja väärin kohdennettujen leikkausten haitallisista vaikutuksista talouskasvuun ja työllisyyteen

hallituksen politiikkaan liittyy todella suuri riski siitä että kiristävä talouspolitiikka kovat ja väärin kohdennetut leikkaukset esimerkiksi koulutukseen osaamiseen ja tulevaisuuteen johtavat päinvastaiseen lopputulokseen kuin mitä hallitus tavoittelee eli työttömyyden ja velkaantumisen kasvuun

olemme monessa asiassa saaneet huomata ettei hallitus ole tehnyt kunnollista etukäteisarviointia tekemiensä päätösten seurauksista ja vaikutuksista ja tämän vuoksi olemmekin nähneet kerta toisensa jälkeen että hallitus on perunut aiemmin tekemiään päätöksiä

hallitus ajaa politiikallaan heikompiosaiset perusturvan varassa elävät pienituloiset eläkeläiset lapsiperheet ja työttömät sekä sairaat ihmiset hyvin vaikeaan asemaan

sen sijaan vahvat ja varakkaat päästetään kuin koira veräjästä näistä talkoista koska hallitus ei ole valmis ottamaan verotusta osaksi julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteitään riittävästi

tarvitsemme myös investointeja jotka auttavat meitä lyhyellä aikavälillä aikaansaamaan kasvua ja työllisyyttä ja pitkällä aikavälillä vahvistavat elinkeinorakennettamme ja kilpailukykyämme

tarvitsemme kuitenkin myös uusia hankkeita jotka vastaavat tulevaisuuden kasvun tarpeisiin esimerkiksi merkittäviä hankkeita isoille kaupunkiseuduille jotta kaupunkiseudut voivat ottaa vastaan väestönkasvua jota voivat vaikuttaa vasta väestönkasvu myös kestävällä tasolla eli tarvitsemme muun muassa asuntotuotantoa ja panostuksia julkiseen liikenteeseen

meillä on myös homekouluja ja päiväkoteja korjattavana meidän pitää pitää huolta ihmisten terveydestä ja meidän pitää pitää huolta siitä että nämä rakennukset tulevat korjattua

sen sijaan hallitus on leikkaamassa koulutuksesta ja osaamisesta todella rajusti ja tämä on iso virhe sillä laadukas varhaiskasvatus koulutus ja tutkimus ovat avainasemassa niin kansainvälisen kilpailukykymme näkökulmasta kuin ihmisten hyvinvoinninkin näkökulmasta

ne meille yksi isoista kriiseistämme vaikka me täällä tietenkin puhumme paljon taloudesta ja puhumme tästä akuutista tilanteesta missä olemme meillä on myös isompi kriisi ja se on ilmasto ja ympäristökriisi

ja tähän voidaan vastata sillä tavalla että se luo talouskasvua se luo edellytyksiä talouskasvulle ja se luo edellytyksiä meidän kilpailukyvyllemme pitkässä aikajaksossa

eli jos me panostamme nyt uusiutuvaan energiantuotantoon energiateknologioihin teemme ikään kuin tällaisen energiaremontin niin se auttaa meitä niin lyhyellä aikavälillä kuin sitten erityisesti pitkällä aikavälillä

tarvitsemme myös kolmanneksi näitä rakenteellisia uudistuksia joilla vastataan väestön ikääntymiseen ja tämän seurauksena tapahtuvaan palvelutarpeen kasvuun

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus voi olla yksi tällainen merkittävä rakenteellinen uudistus jolla pystymme todellakin hillitsemään kustannusten kasvua vastaamaan ihmisten kasvaviin palvelutarpeisiin lisäämään hyvinvointia jos uudistus toteutetaan oikealla tavalla niin että kuunnellaan kuntia kuunnellaan asiantuntijoita kuunnellaan ihmisiä ja on aitoa halua tehdä siitä uudistuksesta hyvä sellainen uudistus että se ei turhaan lisää hallintoa vaan purkaa sitä ja parantaa samalla palveluita ja pääsyä palveluihin

tämä uudistus on vielä merkittäviltä osiltansa kesken siinä on paljon avoimia kysymyksiä huomattavasti enemmän kysymyksiä kuin mitä meillä vielä toistaiseksi on vastauksia mutta haluan uskoa siihen että on yhteistä tahtoa tehdä tästä uudistuksesta hyvä koska se on ihan oikeasti merkittävä ja pitkälle kantava

tässä salissa on käytetty tänään hyviä ja rakentavia puheenvuoroja ja sitten täällä on käytetty vähän vähemmän rakentavia puheenvuoroja

sdp on tänään julkaissut vaihtoehtobudjettinsa joka on rohkea reilu ja myös realistinen ja me tarjoamme hallituksen politiikalle selkeän ja uskottavan vaihtoehdon

en itsekään pidä siitä että täällä jatkuvasti tiettyjen hallituspuolueiden edustajien toimesta pyritään asettamaan ikään kuin vanhempien kasvatus ja varhaiskasvatus vastakkain

ja tämän jälkeen toivottavasti emme enää niin paljon täältä salista sitten kuule näitä hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroja joissa peräänkuulutetaan vaihtoehtoja vaan toivottavasti olette huomenna mahdollisimman runsain mitoin täällä paikalla niin että oikeasti voimme käydä keskustelua avointa rehellistä keskustelua näistä vaihtoehdoista ja sitten pääsemme ehkä eteenpäin sellaisesta debatoinnista että onko niitä vaihtoehtoja esitetty vai ei

me emme suinkaan aseta näitä kahta vastakkain vaan katsomme että perheillä pitää olla itsellään oikeus valita se hoidon tarve nimenomaan sen oman perheen ja oman elämäntilanteen mukaan

esimerkiksi edustaja kontula käytti tänään oikein hyvän ja perusteellisen puheenvuoron siitä millaisia perheitä ja elämäntilanteita tämä rajaus koskisi ja jos ette olleet täällä salissa kuuntelemassa niin toivon että luette sitten vaikka eduskunnan sivujen kautta sen puheenvuoron

minusta se oli oikein hyvä ja hyvin avaava